arvoisa puhemies

kiinnitän vain yhteen asiaan huomiota

iän perusteella eriarvoiseen kohteluun asettamiselle tulee olla perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä syy

harvinaisen hankala tilanne on valiokunnassa ryhtyä arvioimaan näiden ikärajojen hyväksyttävyyttä jos niille ei löydy perusteita

kuitenkin tässä tapauksessa perustuslakivaliokunta on katsonut tämän ikärajan sääntelyn hyväksyttäväksi koska tarkoituksena on lieventää vanhempien hakijoiden mahdollisuutta kielitaitoedellytyksistä huolimatta saada suomen kansalaisuus

arvoisa puhemies

käsittelyssä oleva esitys riistahallintolaiksi on perusteltu jotta lainsäädännön johdonmukaisuus toteutuisi

tarkoituksena on perustaa uusi suomen riistakeskus yhdistämällä metsästyslaissa säädetyt metsästäjäin keskusjärjestö ja riistanhoitopiirit yhdeksi organisaatioksi

tällä yhdistämisellä puretaan hallinnon päällekkäisyyksiä ja tehostetaan toimintoja sekä vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä

lisäksi näin pystytään paremmin vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin

perustuslakivaliokunta edellytti että valvonta ja seuranta toteutetaan

tämä on hyvin otettu huomioon ja lisäksi tärkeää on että riistanhoitoyhdistykset jatkavat toimintaansa toiminta alueillaan koska ne toteuttavat tehokkaan vapaaehtoistyön avulla laajaa yleistäkin merkitystä omaavia toimia

metsästäjien paikallistuntemus on pohjana riistakantojen laskennan onnistumiselle ja tätä osaamista ja tietämystä ei muutoksella tulla vähentämään eikä menetetä

kuitenkin lainsäädännön on oltava helposti ja ymmärrettävästi sovellettavissa jotta esimerkiksi kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua vaaleihin

kaikkiin tilanteisiin ei aina voi löytyä säädettyä vastausta eikä säädäntöä voida tehdä täysin aukottomaksi koska on kuitenkin kyse elävästä elämästä

vaalirahoituksen avoimuus on sinänsä kannatettava asia mutta suomalaisessa yhteiskunnassa uudistuksella voi olla erilaisia arvaamattomia seuraamuksia

arvoisa puhemies

vaalirahoitusta koskevassa esityksessä on hyvää se ettei erityisiä kampanjakattoja lähdetty säätämään toisin kuin sdpn ja vasemmistoliiton vastalauseissa esitetään

esimerkkinä mainittakoon etyj puheenjohtajuuden aikana edistetty syrjinnänvastainen toiminta tai eu puheenjohtajuutemme tuloksena syntynyt ihmisoikeusvalvonnan lisääminen unionin kriisinhallintatyössä

ulkoministerimme aloittama päämäärätietoinen työ ykn turvallisuusneuvoston jäsenyyden saavuttamiseksi on jatkumoa toiminnalle missä haluamme päästä päätöksenteon keskiöön

vaalirahoitusta on entistä vaikeampi saada

suomen kaltaisen oikeusvaltion tuleekin aina pyrkiä eturintamaan taistelussa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta

me arvostamme ihmisten oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun ja tasa arvoon

summat on ilmoitettu eri vaaleihin liittyvinä tietyn suuruisina mutta varmasti esimerkiksi mainonnan kustannustaso nousee jatkuvasti

selonteko osoittaa että suomessa tehdään maailmanlaajuisesti työtä ihmisoikeuksien eteen

arvoisa puhemies

totta kai ajetaan niitä asioita joiden takana ollaan

perustuslaillisesti asia koskettaa omaisuudensuojaa mutta perustuslakivaliokunta on katsonut siinä olevan kysymys omaisuuden käytön sääntelystä jolle on osoitettavissa painavat yhteiskunnalliset perusteet

jotta saavutetaan tuloksia on panostettava erityisesti konkreettisiin toimiin

ihmisoikeus ja demokratiasuurlähettilään nimittäminen sekä suomalaisten asiantuntijoiden tukeminen maailman kriisipesäkkeissä vahvistavat entisestään kuvaa suomesta missä ihmisoikeudet näkyvät muuallakin kuin juhlapuheissa

vaalitoiminnalle on tyypillistä että kampanjaa tehdään kaiken aikaa

tällaisen määräajan luominen on hieman arveluttavaa siinä mielessä että kansanedustaja valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan mutta nyt loppupäässä kuusi kuukautta on erilaisten rajoitusten alaista aikaa

selvyyden vuoksi on katsottu tarpeelliseksi vetää rajaa ehdokkaan ja puolueen välisestä työnjaosta ilmoitusvelvollisuuden osalta kampanja aikana

kaiken kaikkiaan esitykset vaalirahoituksen tarkemmasta sääntelystä ovat paikallaan ja pääasiassa ne ovat asiallisia

juuri afganistanissa olemme yksi merkittävimmistä ihmisoikeussektorin rahoittajista

arvoisa puhemies

käytäntö osoittaa tulevaisuudessa nyt tehtävien muutosten toimivuuden

ollaksemme uskottavia ihmisoikeuksien puolustajia rajojemme ulkopuolella täytyy varmistaa että perustuslaissamme turvattuja perusoikeuksia kunnioitetaan rajojemme sisäpuolella

naiset kokevat sukupuolensa vuoksi syrjintää työhönottotilanteessa työoloissa palkkauksessa ja etenemisessä urallaan

naisten työpanosta on aina tarvittu yhteiskuntamme rakentamiseen ja kehittämiseen joten on erittäin ikävä todeta että tasa arvon mallimaalla on kovin miehiset kasvot

hyvitysmenettely oikeudenkäyntien viivästymisissä on hyvä asia ja jos se ulotetaan myös hallintotuomioistuimiin on mahdollisuus saada esimerkiksi kaavoitusprosesseja joutuisammiksi

monien miljoonien hankkeet seisovat vuosikausia odottamassa valitusprosessin loppumista

kehitysapu on yksi tie parantaa maailmanlaajuista ihmisoikeustilannetta

tosiasia on että suurillakaan aineellisilla panostuksilla ei ole vaikutusta jos ihmisoikeuksien kunnioitusta ja yhteiskunnallista tasa arvoa ei ole

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä naisten osallistumisella yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on tärkeä merkitys kehittyvien maiden hyvinvoinnille ja demokratiakehitykselle

naisten tasa arvoisen aseman saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä sillä perinteet asenneongelmat ja usein myös eri uskonnot asettavat hidasteita kehitykselle

köyhyys koskettaa etenkin naisia

ei ole liioiteltua sanoa

arvoisa puhemies

ihmisoikeuspolitiikkamme painopisteitä ovat jo pitkään olleet naisten lasten vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen sekä vammaisten oikeudet

kokoomuksen eduskuntaryhmä kannattaa lämpimästi riippumattoman ihmisoikeusinstituution perustamista jotta voisimme paremmin taata kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten toteuttamisen suomessa

arvoisa puhemies

neljännes suomalaisista palkansaajista tekee muuta kuin jatkuvaa kokoaikatyötä

ympäristöministeriön tavoitteena on yhdyskuntajätteen määrän pienentäminen ja kaatopaikoille viedyn jätteen määrän väheneminen

lainsäädäntömme perustuu kuitenkin historiaan ja vakinaisessa työsuhteessa oleviin

tämä johtaa siihen että kaatopaikoille viedyn jätteen määrä tosiaan vähenee kun jätteitä viedään maastoon

sosiaaliturvan verotuksen ja työelämän sääntöjen on huomioitava oikeudenmukaisesti niin kokoaikatyötä kuin osa aikatyötä tekevät tekijänoikeustuloa saavat freelancerit samanaikaisesti yrittäjänä ja palkansaajana toimivat sekä näiden yhdistelmät

kysyisinkin ministeri lehtomäeltä onko mitään mahdollisuutta järkiperäistää tilannetta ettei jätteitä tarvitsisi kuljettaa epäekologisesti satojen kilometrien päähän

kysynkin ministeri sinnemäeltä

mitä hallitus aikoo tehdä että lainsäädäntömme vastaisi paremmin erilaisissa työsuhteissa toimivien ihmisten tarpeita

työelämämme on murroksessa myös sen vuoksi että työtä tekevät ikäluokkamme pienenevät

jokaiselle työikäiselle pitäisi suomesta löytyä töitä

vaikein tilanne on vajaakuntoisilla ja heidän työllistymiseensä tarvitaan erityistoimia

kokoomus on esittänyt muun muassa yritysmuotoisen työpankkikokeilun vakinaistamista pysyväksi toiminnaksi sekä pysyvää palkkatukea henkilöille joilla on pysyvästi työkykyä alentava vamma

miten te aiotte toimia jotta suomessa myös vajaakuntoisten oikeus työhön toteutuu

lisäksi hyvä asia on että asiakkaan valinnanmahdollisuus laajenee

toisin kuin siellä toisella laidalla sanotaan asiakkaan oikeus kieltäytyä palvelusetelin käytöstä takaa sen että kunnan on järjestettävä palvelu joka tapauksessa

arvoisa puhemies

asiani ja kysymykseni koskee äskeistä kysymystä

kiitoksia puhemies

vielä haluaisin ministeri sinnemäeltä joka vastaa kuluttaja asioista varmistaa ja kysyä

tässä talossa tehdään ajoittain huonoja lakeja

euroalueen talouden vakauttamiseksi on nyt tehtävä nämä toimenpiteet tai muutoin edessämme voi olla niin ankea tulevaisuus että vielä rankemmat toimenpiteet ovat edessä

puolueiden yhteisestä sopimuksesta on tehty huono esitys

tärkein tavoite nyt kuitenkin on että kaikki euromaat saataisiin vastuullisen talouspolitiikan piiriin

kun sopimus on tehty niin sen mukaan mennään vaikka lopputulos olisi täysi susi

ainoa keino siihen on että kiristetään taloudenpitoa ja varsinkin että kiristetään taloudenpidon kontrollia

nyt on näitä kontrollikeinoja ryhdytty myös kehittämään ja se on hyvä asia

arvoisa puhemies

kotitalouksien ostovoiman ylläpitäminen veronkevennyksin on tärkeää ja myös yhteiskunnan osallistuminen voimakkaammin rakentamiseen kompensoi yksityisen rakentamisen laantumista

arvoisa puhemies

kuntien harkinnanvaraista rahoitusavustusta lisätään